on tietysti ollut erittäin haasteellista olla koordinoivassa tehtävässä kun toimivallat on kullakin ministeriöllä ja olisin kovin mielelläni nähnyt täällä tietysti kuntaministerin valtio it toiminnasta vastaavana kunta it toiminnasta vastaavana ministerinä paikalla sosiaali ja terveysministerin jonka toimialalla varmasti erityisesti tuottavuusnäkökulmasta olisi saatavissa kaikista suurimpia hyötyjä

siinä mielessä tämä malli antaa mahdollisuuden heikompikantokykyisillekin kunnille lähteä nopeasti liikkeelle ja itse ainakin toivoisin sitä koska se luo niitä toimintaedellytyksiä harvaanasutuilla seuduilla

televisiomaksujärjestelmä ei varmasti jollakin aikavälillä enää toimi siltä osin että se on sidottu tietynlaiseen jakelukanavaan

periaatteessa nykyinen lainsäädäntö kuitenkin lähtee siitä että katselitpa ylen sisältöjä tai televisio ohjelmia minkä välineen kautta tahansa olet velvollinen tämän televisiomaksun suorittamaan

utsjoen kuituyhteyden puuttumista selvitellään ja uskoisin että siihen löytyy semmoinen ratkaisu joka tyydyttää utsjokelaisia ja on sitten tasavertainen muiden kanssa

siltä osin yhdyn täysin valiokunnan näkemykseen siitä että jollakin tavalla tämä ongelma pitää ratkaista seuraavassa hallituksessa millä tavoin sitten huolehditaan siitä että on toimeenpano ja ohjausvaltaa riittävästi jollakin valtioneuvoston jäsenellä

nopeat langattomat yhteydet varmasti paranevat sen myötä kun saadaan kuituun perustuva runkoverkko ja sen kautta sitten myös langattomat yhteydet paranevat

olen aivan varma siitä että ylen kannalta on parasta se että löydetään sellainen rahoitusjärjestelmä joka on laajasti kansalaisten hyväksyttävissä

tämä yleispalveluvelvoite joka nyt tulee käytännössä voimaan ensi kesänä lähtee keskimääräisestä yhden megan nopeudesta ja tulee huomattavasti parantamaan tiettyjen langattomien verkkojen yhteysnopeuksia joitten osalta on voitu puhua hyvinkin alhaisista yhteysnopeuksista

haluan muistuttaa tässä kun on vedottu saksan malliin että lintilän parlamentaarinen työryhmä ei esittänyt minkäänlaisia kompensaatioita tähän mediamaksuun

tasamaksu kaikille asuntokohtaisesti

ministereillä ei ministeri linden kolme arvoisa puhemies

erilaisia kompensaatioita selviteltiin mutta ei löydetty sellaista ratkaisua joka olisi ollut

pentti oinoselta tarkennusta siitä missä on verkkoja purettu ennen kuin on ollut vastaavanlaiset langattomat palvelut tarjolla ja missä on ihmishenkiä vaarantunut

minä en ole vastustanut sitä vaan se että siellä

hyssälä ministeri hyssälän asettaman työryhmän tulos oli että jos sitten halutaan että kompensaatiot tasapuolisesti kohdentuisivat erilaisiin pienituloisiin ryhmiin niin ei ole löydettävissä sellaista ratkaisua

olemme saaneet heiltä sitoumuksen siitä että asiakkaan niin halutessa he aina varmistavat tämän yhteyden toimivuuden ja laadun

mutta olen aivan varma että on löydettävissä rahoitusmalli joka turvaa ylen rahoituksen ja joka pystyy huomioimaan myös pienituloiset esimerkiksi tämä saksan malli jossa tietyt pienituloiset sitten vapautetaan maksusta

näin ollen minulla ei ole muuta mahdollisuutta kuin luottaa siihen että näin yhtiö toimii ja jos näin ei ole toiminut niin toivon että asiat yksityiskohtaisesti tuodaan sitten minunkin pöydälleni

ja tietysti tämä laki lähtee siitä että jokaisella yhteisötilaajalla eli organisaatiolla jolla on oma viestintäverkko jokaisella pitää olla oikeus ylläpidollisesti huolehtia siitä että se viestintäverkko toimii

lintilän mallissa tämän tyyppistä esitystä ei ollut

ylen rahoituksesta televisiomaksun korotuksen osalta varmasti valtioneuvosto asiaa käsittelee joko ensi tai sitä seuraavalla viikolla se on tulossa pian valtioneuvoston käsittelyyn

olisi aika epäreilua jos tästä otettaisiin joitakin yhteisötilaajia pois ja sanottaisiin että teillä ei pidä olla oikeutta huolehtia siitä että viestintäverkko toimii

tämän parlamentaarisen työryhmän esityksen pohjalta valmistelussa olevan lain yhteydessä varmasti laajemmin keskustellaan mediamaksusta mutta sen verran haluaisin tässä nyt muistuttaa ja korostaa sitä että työryhmä lähti tästä filosofiamuutoksesta eli kysymys ei ole tietyn laitteen hallinnasta vaan yleisradion sisällöistä joita tulee monilta eri jakelukanavilta radiosta netistä televisiosta mobiilitelevision kautta

ja luvatonta käyttöä voi olla niin yrityksissä kuin näissä muissa yhteisötilaajissa virastoissa erilaisissa organisaatioissa yliopistoissa ja niin edelleen

karhu

jos olette lukeneet tämän päivän suomenmaan niin siellä poliisiylijohtaja paatero toteaa että krpn kurenmaa dramatisoi ja ehkä lausui vähän väärin ja itse asiassa kurenmaakin on sanonut että häntä on tulkittu väärin

mediamaksu on rakennettu niin että se ei mahdollista erilaisten erityisryhmien poisottamista poissulkemista johtuen siitä että ei ole ollut tarkoitus rakentaa minkäänlaista tarkastus tai kontrollijärjestelmää ja jos tämän tyyppiseen lähdetään se tekee tietyllä tavalla tämän tyyppisen mallin mahdottomaksi

olen kyllä sitä mieltä että tässäkin hallituksessa pääministerin niin vanhasen edellisessä hallituksessa tai sitä edellisessä vanhasen ykkösessä kuin kiviniemen nykyisessä tahtotila on vahva mutta ei pääministerillä käytännön arjessa sitten ole mahdollisuuksia ja aikaa

sisäasiainministeriö poliisi on ollut tämän lain valmistelussa koko ajan mukana ja poliisiylijohtaja tänään toteaa että kun pakkokeinolaissa nämä mahdolliset epäselvyydet tarkistetaan poliisilla ei ole mitään ongelmaa tämän lain kanssa

ja jos yritys vastuullisesti huolehtii tietoturvastaan jotta yrityssalaisuudet eivät leviäisi niin on ilman muuta selvää että ne yrityksen työntekijät jotka yrityssalaisuuksia käsittelevät eivät varmastikaan tälläkään hetkellä saa käyttää facebookia tai gmailia tai mitään sellaisia välineitä joilla sitten voidaan näitä yrityssalaisuuksia vuotaa

lähinnä tässä on varmasti kysymys juuri siitä että se vaatii tämmöistä fundamentaalista uudelleenajattelua että tämmöisistä perinteisistä horisontaalisista putkista yhtäkkiä annetaan toimivaltaa jollekin toiselle

näin ollen tämä kokonaisuus kuitenkin on rakennettu niin että siinä lähtökohtaisesti tämä kotitalousperiaate tuo sen ikään kuin laajemman kohtaannon jolloin tätä mediamaksun tasoa tässä parlamentaarisen työryhmän esityksessä on voitu alentaa

valitettavasti ministeri brax istuu politiikkariihessä hallituksen kanssa ja hänelle kuuluu tämä maksuasetuksen valmistaminen eli en tunne tämänhetkisen valmisteluvaiheen tilannetta

jo se että kansliapäälliköt jokainen omassa ministeriössään miettivät niitä ministeriön sisäisiä hallinnon it järjestelmiä miksi sitä ei valtiokonsernissa tehdä vain yhdellä taholla

tämä laki lähtee siitä että yrityssalaisuuksien estämiseksi kaikki tällaiset tietoturvakeinot pitää olla käytössä ennen kuin tämän lain pykälät pitää ottaa käyttöön

mutta uskon että tämä neljä vuotta joka tietysti on ollut harvinaisen pitkä tähän pohdiskeluun tuottaa sen tuloksen että seuraava hallitus hallitusohjelmassaan selvästi kirjaa mikä on se tapa jolla myös fyysistä toimivaltaa ohjataan

mutta hallitus käsitteli että tää ei kvartetti käsittelee tätä syyskuun loppupuolella jolloin saadaan poliittiset ratkaisut siitä minkälaisella mallilla mennä

mutta tämä laki ei tarkoita sitä että kansalaisilta tai yrityksen työntekijöiltä kiellettäisiin verkkopankin käyttö facebookin käyttö gmailin käyttö

minulla ei ole tietoa siitä onko tarkoitus että maksu on kaikille sama mutta joka tapauksessa sanotaanko maksu todennäköisesti on sen verran suuri että jo sen vuoksi moni harkitsee kannattaako turhaan ottaa näitä pykälän sallimia mahdollisuuksia käyttöön

se vaatii sitten muutoksia voi olla että jopa lainsäädäntöön ainakin valtioneuvoston työjärjestyksiin ja muihin sen suhteen miten tämä it strateginen ohjaus sitten käytännössä tullaan suorittamaan

kiitoksia

kiuru aloitti oman puheenvuoronsa että saisi oikeuden käsitellä niin haluan edelleen korostaa että meillä on olemassa oleva pykälä joka kuuluu

teleyritys lisäarvopalvelun tarjoaja ja yhteisötilaaja voi käsitellä tunnistamistietoja jos se on tarpeen verkkopalvelun viestintäpalvelun tai lisäarvopalvelun yksittäisten maksullisten palvelujen käyttöä maksutta tai muiden siihen rinnastuvien käyttöä koskevien väärinkäytösten havaitsemiseksi estämiseksi ja selvittämiseksi sekä esitutkintaan saattamiseksi

tämä on olemassa oleva pykälä joka on tulkinnaltaan ollut hyvin epämääräinen ja joka nyt tässä laissa hallituksen esityksessä hyvin tarkkaan rajataan

muutetaan siten tarkennetaan että on omat momentit yrityssalaisuuksille ja omat momentit luvattomalle käytölle tarkkarajaisesti rajataan ja vielä on vaatimus siitä että tulee aiheuttaa merkittävää tai vakavaa haittaa niin yrityssalaisuuksien vuotamisen yrityksille kuin sitten tämän luvattoman käytön tälle yhteisötilaajalle sen verkolle

kiuru olisi syytä hieman paremmin perehtyä tähän hallituksen esitykseen ja ennen kaikkea jo voimassa olevaan lakiin ennen kuin tulee todistamaan sitä että tässä muutosesityksessä annettaisiin uusia oikeuksia käsittelyyn

päinvastoin olemassa olevia oikeuksia tarkennetaan rajataan ja vähin pitää mennä puhujalistaan he edustivat kähkönen vähennetään

arvoisa puhemies

tämä laki lähtee siitä että tunnistamistietojen seuranta kohdentuu ainoastaan niihin työntekijöihin jotka käsittelevät yrityssalaisuuksia

on ihan selvää että yritys joka haluaa estää yrityssalaisuuksien vuodon on jo käytännössä näiltä kyseisiltä henkilöiltä estänyt facebookin käytön gmailin käytön

mutta ed

te annatte ymmärtää että kaikilta näiltä tuhansilta työntekijöiltä pitäisi ensin estää gmailin käyttö facebookin käyttö jotta yritys voisi ottaa tämän lain pykälät käyttöön estääkseen yrityssalaisuuksien vuotamisen

arvoisa puhemies

suomi on sijoittunut tuoreessa oecdn kilpailukykytutkimuksessa toiselle sijalle mikä voidaan tyytyväisinä panna merkille

erityisesti mobiililaajakaistamarkkinoilla olemme suomessa harjoittaneet varsin aktiivista viestintäpolitiikkaa mistä muun muassa saamme tuota erinomaista sijoitustamme kiittää

martti korhonen tässä laissa nimenomaan määritellään että silloin kun yrityssalaisuuksien vuodon estämiseksi näitä pykäliä käytetään jotka on määritelty niin silloin rajataan henkilöstö ja se pitää tällä automaattisella tietojenkäsittelyjärjestelmällä rajata

ensin määritellään ne henkilöt jotka yrityssalaisuuksia käsittelevät sen jälkeen tämä järjestelmä rajataan kohdennetaan vain näihin henkilöihin

tämmöinen yhteisötilaaja voi olla yritys mutta se voi myös olla kirjasto se voi olla yliopisto se voi olla taloyhtiö se voi olla mikä tahansa organisaatio jolla on oma viestintäverkko

olemme myös ensimmäisenä maana maailmassa juuri määritelleet yhden megan laajakaistan yleispalveluksi eli siis palveluksi johon jokaisella käyttäjällä ja kansalaisella on suomessa subjektiivinen oikeus kaikkialla suomessa

korhonen te valiokunnan puheenjohtajana tiedätte aivan hyvin että tässä laissa on lukuisia pykäliä joissa on määritelty erilaiset tilanteet ja joissa erilaiset pykälät kohdistuvat eri kohtiin

olen aivan varma ja pysyn omien puheenvuorojeni takana siinä että en ole todistanut mitään väärää tämän lain sisällöstä

kiinteiden yhteyksien nopeudet ovat suurempia ja esimerkiksi valokuituverkoissa nopeudet ovat symmetrisiä eli lähtevän dataliikenteen nopeus on yhtä suuri kuin vastaanotettavan liikenteen nopeus

käsiteltävänämme on tänään hallituksen esitys uudeksi laajakaistatukilaiksi

valtion tuen myöntämisprosessi olisi esityksen mukaan kolmivaiheinen

ensimmäisessä vaiheessa valtioneuvosto päättäisi tuen jakautumisesta eri maakuntien kesken maakunnilta saatujen hankeohjelmien perusteella

valtioneuvoston yleisistunnossa siis osoitettaisiin kullekin maakunnalle jaettava osuus valtion tuesta ja valittaisiin tuettavat hankkeet

toinen vaihe käsittää maakunnalle myönnetyn osuuden valtion tuesta joka julistettaisiin haettavaksi maakunnan liiton kautta

kukin maakunta valitsisi siis omalta maantieteelliseltä alueeltaan ne hankkeiden toteuttajat jotka laissa asetetut kriteerit parhaiten täyttävinä saisivat valtion tukea

maakunnan liiton rooli tuen myöntämisessä on välttämätön koska se edustaa alueellisten ja paikallisten olojen parasta asiantuntemusta

kolmannessa vaiheessa lopullisen päätöksen yksittäisen tukikelpoisten kustannusten korvaamisesta tietyssä hankkeessa tekisi viestintävirasto

lain säännökset ovat teknologianeutraaleja

tuen myöntämisedellytyksenä ei siten ole tietyn teknisen ratkaisun valitseminen vaan tukea voidaan myöntää millä teknisellä tavalla tahansa toteutetulle laajakaistaverkolle

tukea voitaisiin esityksen mukaan myöntää vain tietyn väestötiheyden alittavalle maantieteelliselle alueelle rakennettavaan verkkoon

käytännössä tämä kriteeri merkitsisi sitä että tukea voitaisiin myöntää vain sellaisille alueille jotka eivät ole kaupallisesti kiinnostavia

tuen saajana voi olla mikä tahansa yritys yhteisö säätiö taikka näiden yhteenliittymä jolla vain on edellytys taloudellisesti tarkoituksenmukaiseen ja käyttäjien etua edistävään palveluntarjontaan

tuen saajalla olisi esityksen mukaan lisäksi velvollisuus luovuttaa muille teleyrityksille käyttöoikeus tuen avulla rakennettuun viestintäverkkoon ja sen kapasiteettiin

jos tukea saanut teleyritys ei pystyisi pitämään lupaamaansa palveluntarjontaa yllä tai jos se ei päästä kilpailevia teleyrityksiä tuen avulla rakennettuun viestintäverkkoon taikka tuen käytössä ilmenisi muita väärinkäytöksiä valtionapu voitaisiin periä teleyritykseltä esityksen mukaan takaisin

uuden laajakaistatukilain ohella esityksessä ehdotetaan myös muutettavan maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annettua lakia

muutoksen tultua voimaan laajakaistahankkeita voitaisiin tukea euroopan yhteisöjen varoista osin samoin edellytyksin kuin edellä kuvatulla valtion tuella

se minkä sääntelykehyksen mukaisista varoista tukea haetaan olisi tukea hakevan yrityksen yhteisön tai säätiön itsensä vapaasti valittavissa

rahoituslähteistä riippumattomia yhteisiä vaatimuksia molempien lakien nojalla myönnettäville tuille olisi se että hankkeet ovat taloudellisesti tarkoituksenmukaisia edistävät käyttäjien etua viestintämarkkinoilla ja ovat siten keskitettyjä että ne voidaan toteuttaa taloudellisesti edullisimmalla tavalla

arvoisa puhemies

myös velvollisuus tarjota verkko ja viestintäpalveluita vähintään kymmenen vuoden ajan sekä velvollisuus luovuttaa muille teleyrityksille käyttöoikeus tuen avulla rakennettuun viestintäverkkoon koskisi tuen saajaa tuen rahoituslähteestä riippumatta

laukkanen kyseli mikä on yhteisötilaajan vastuu miksi yhteisötilaaja ottaisi käyttöön tämän lain pykälät ja viittaa nyt sitten kirjastoon

tällä hetkellä kirjaston asiakaspäätteissä tietoteknisin keinoin voidaan estää tietyille web sivuille pääsy elikkä esimerkiksi pornosivuille pääsy voidaan estää ja viestien lähettäminen tiettyihin sähköposteihin voidaan estää ohjelmien lataaminen tallentaminen sille avoi melle päätteelle kaikki nämä voidaan tehdä

esityksessä tarkoitettua valtion tukea tai euroopan yhteisön rahoitusta ei voitaisi myöntää kustannuksiin jotka aiheutuvat enintään kahden kilometrin päähän käyttäjän asuin tai sijaintipaikasta ulottuvan tilaajayhteyden rakentamisesta

tämä rajaus tehtiin jo laajakaistarakentamisen tukemista koskeneessa valtioneuvoston periaatepäätöksessä

arvoisa puhemies

haluan vielä arvoisa puhemies korostaa että laki lähtee siitä että tämän luvattoman käytön tulee aiheuttaa merkittävää haittaa yhteisötilaajalle

en osaa oikein kuvitella että kirjaston asiakaspäätteellä toimiva kansalainen lähettäessään postia jonnekin tai surfatessaan aiheuttaisi merkittävää haittaa ennen kaikkea kun kirjasto voi jo etukäteen tietoteknisin keinoin estää kaiken sellaisen toiminnan joka aiheuttaisi tämän vakavan haitan viestintäverkolle

tämähän kaiken kaikkiaan tarkoittaa sitä että tilaajakotitalous yhteisö tai yritys päättää sitten minkälaisen tilaajayhteyden haluaa

se voi olla langaton joka on todennäköisesti ja käytännössä huomattavasti edullisempi tilaajayhteys kuin kiinteä yhteys

mutta jos tilaaja katsoo olipa se sitten kotitalous tai yritys että tarvitsee kiinteää yhteyttä joka turvaa sen huomattavasti nopeamman ja symmetrisen yhteyden niin silloin kustannettavaksi jää tämä kiinteä yhteys

arvoisa puhemies

valtion tuen edellytyksenä on lakiesityksen mukaan se että tuen saaja eli teleyritys maksaa itse aina vähintään kolmanneksen hankkeen kustannuksista

siinä mielessä tietysti sanotaanko välillä tuntuu että se keskustelu pyörii sitten asioissa jotka eivät ole niitä ytimiä

sähköisten palveluiden ja sähköisen asioinnin palveluiden kehittyminen on ollut suomessa ja muuallakin euroopassa hitaampaa kuin vuosituhannen vaihteessa arvioitiin

valtioneuvoston periaatepäätöksessä kunnan maksuosuuden edellytettiin olevan kolmannes kustannuksista mutta kuntien nykyisen taloudellisen tilanteen huomioon ottaen kuntien maksutaakkaa on nyt tässä esityksessä helpotettu

nyt perussuomalaiset molemmat edustajat täältä poistuivat mutta minulla on heille juuri se viesti että minulle ei ole tullut vastaan kymmenien tuhansien yhteyksiä

ensinnäkin ihmisille alkaa vähitellen kertyä käyttökokemusta sähköisistä palveluista

kyseessä ovat kunnat joille laajakaistahankkeen rahoittaminen muodostaisi kohtuuttoman rasitteen kunnan taloudellinen kantokyky laajakaistahankkeen laajuus ja toteuttamistapa asukasti heys sekä hankkeen asukaskohtaiset rakentamiskustannukset huomioiden

hallitusohjelman mukaan hallitus edistää kansalaisten ja yritysten luottamusta arjen tietoyhteiskunnan palveluihin ja yhtenä keinona tämän luottamuksen edistämiseksi on se että helppokäyttöistä sähköistä tunnistamista koskevaa lainsäädäntöä uudistetaan

tällaiset sähköiset palvelut edellyttävät osapuolten välisen luottamussuhteen olemassaoloa aivan toisella tapaa kuin perinteinen fyysisessä kontaktissa tapahtuva asioiminen

palvelun käyttäjän on voitava luottaa siihen että palvelun tarjoaja on palvelunsa rakentaessaan ottanut huomioon tietoturvan ja yksityisyyden suojan vaatimukset

näillä toimilla voimme vastata kuntien aiheellisesti esille nostamiin huoliin ja voimme siis todellakin huolehtia siitä että myös ne kunnat pääsevät mukaan joissa hankkeet ovat todella ehdottoman välttämättömiä mutta kunnalla ei välttämättä ole riittävää maksukykyä osallistua hankkeisiin täysimääräisesti

arvoisa puhemies

lisäksi käynnissä on parhaillaan joitain lainsäädäntöhankkeita kuten esimerkiksi kulutusluottoja koskevan lainsäädännön uudistaminen joissa etäyhteyksillä tapahtuvan palvelutarjonnan edellytykseksi kaavaillaan vahvaa sähköistä tunnistamista

tällaisen lainsäädännön määrä tullee lähivuosina kasvamaan ja jotta järjestelmä voisi toimia täytyy olla olemassa myös sellainen säännöstö jossa määritellään luotettava eli vahva sähköinen tunnistaminen ja sitä koskevan palvelutarjonnan perusedellytykset

arvoisa puhemies

ja itse asiassa jos siitäkin huolimatta että kirjastossa olisi käyttöohjeessa kielletyksi merkitty pornosivuilla surfailu joku asiakas sitten kuitenkin surfailisi niin se ei siltikään laukaise tämän lain pykäliä siltä osin

käsillä olevan ehdotuksen laiksi vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisestä allekirjoituksesta tavoitteena on luoda perussäännöstö niin sanotun vahvan sähköisen tunnistamisen palveluiden tarjonnalle suomessa

tämä sääntely muodostaa kehikon jonka päälle voidaan rakentaa sähköisiä palveluita ja sähköistä asiointia koskevaa yksityiskohtaisempaa lainsäädäntöä ja sitä kautta rakentaa tietoyhteiskuntaamme

sen pitäisi aiheuttaa vakavaa haittaa viestintäverkolle ja varmastikin surfailu pornosivuilla voi aiheuttaa vakavaa haittaa ainoastaan sille surfaajalle ei sille viestintäverkolle